toivon että eri valiokunnat omassa työssään tulevan talven ja alkukevään aikana kävisivät tästä hyvin perusteellisen keskustelun ja asiantuntijakuulemisen ja siitä syntyisi sitten tämä kyseisen ongelman ratkaisu

tämä on meidän yhteinen huolemme ja meidän pitää ottaa oppia tehdyistä virheistä ja pyrkiä järjestelmää parantamaan ja myös on parannettava sitä ei pelkästään pyrittävä

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys takuueläkkeestä sen ensimmäinen käsittely on erittäin tärkeä hetki suomen eduskunnassa

viranomaistehtävät luonnostaan kuuluvat julkisen hallinnon piiriin ja niissä ovat tietenkin virkamiehet sitä hoitamassa kuten perustuslakimme edellyttää ja sitten hallinnot ja muut tehtävät pantakoon erilleen

onhan ihan sivistysvaltion perusedellytys että huolehdimme niistä ihmisistä jotka on taloudellisesti heikossa asemassa ja jotka omasta taloudellisesta tilanteestaan eivät voi selvitä vaan he tarvitsevat yhteiskunnan apua ja se inhimillisyys pitää suomen kansalla olla

punakkaan jotka ovat sinä hoitovastuusta tässä asiassa kun kunta on vastuussa palvelujen järjestämisestä kunnassa ja se vastuu on kunnassa eikä sitä voida sälyttää millään keinoilla toisille eikä sitä vastuuta voi kiertää

kuten mainitsin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani tässä on vaarana se vaara kuten mainitsitosa aikaisemmassa puheenvuorossa peka että kun toiminnot hajautuvat ne etääntyvät toisistaan

se on aito vaara olkoonkin sitten että pyrkimys on hyvä mutta käytännössä näin on aina käynyt muissakin tapauksissa

valtio totta kai antaa rahoitusta valtionosuuksien kautta ja monena muuna tukena mutta kunnassa on vastuu ja minun mielestäni tätä vastuun siirtoa jonnekin muualle ei pidä edes harkita

ei saa tällä keinolla tehdä että laitetaan eri tase eriin erilaisten ääriliikkeiden temmellyskenttään jossa metsätaloutta harjoitetaan yhdellä tase erällä toisessa änkyräsuojelijat määräävät asioista ja pahimmillaan greenpeace siellä hilluu tekemässä sitä sun tätä

kuten kaikki tiedämme tämän kasinotalouden höyryävillä raunioilla joudumme sitä taloustaakkaa kantamaan vielä vuosia

se voisi toki olla vähän korkeampikin mutta ymmärrän toki että kaikkeen eivät valtion rahatkaan riitä mutta on sosiaalisesti erittäin oikeudenmukaista että säädämme tämän lain ja annamme jokaiselle ihmiselle eläkkeellä ollessaan ihmisarvoisen mahdollisuuden elää ja nauttia eläkepäivistään

sitten on otettava huomioon vielä että kunnilla on rasitteena monta muuta asiaa ja nimenomaan niillä kunnilla joissa on muuttotappio valtaisa vuosia jatkuneen muuttoliikkeen takia on tuplarasite

se että voimassa olevan vaalilain mukaan vaalit on käyty maaliskuussa on kieltämättä kampanjoinnin kannalta hieman ongelmallinen koska ehkä eteläisimmässä suomessa rannikkoalueilla on jo kevät tullut mutta käytännössähän esimerkiksi lapissa eletään vielä syvää talvea kuitenkin ja vaikeita sääolosuhteita monessa tapauksessa

palveluita ei pidä leikata

zyskowicz me kohta olemme käsittelemässä tässä salissa pörsseissä hävittyjen miljardien korvaamista veronmaksajan rahalla

tämä on joissakin tapauksissa joillekin kunnille lähes mahdoton tehtävä mutta kiitettävästi kunnat kuitenkin näissä ylivoimaisissa olosuhteissa ovat selvinneet ja tässä salissa ei muuten parane kenenkään kansanedustajan osoittaa sormellaan että kunnat ovat tätä huonosti tehneet koska valtio omilla toimillaan itse on tätä muuttoliikettä kiihdyttänyt

elikkä pidän tätä lakiesitystä jota on hyvin ansiokkaasti käsitelty näissä tämän istunnon aikaisissa puheenvuoroissa erittäin hyvänä ja kannatettavana

hallituksen muodostaminen tulee tapahtumaan sitten huhtikuussa huhtikuun vaalien jälkeen vaalit voittaneiden puolueiden kesken ja hallitusohjelma laaditaan varmaan nopeassa aikataulussa koska nykyinen enemmistöparlamentarismihan tarkoittaa sitä että vaalit voittaneet puolueet kyllä yleensä pystyvät sen hallitusohjelman kohtuullisessa aikataulussa tekemään ja sopimaan asioista ja tuomaan sitten normaalin perustuslain mukaisen menettelyn myötä eduskuntaan ja sillä keinoin pääsee uusi hallitus aloittamaan työskentelynsä

toivon että oikeudenmukaisuus saa vallan tässä talossa ja sellaiset puheet jotka ovat mielestäni ihmisarvoa loukkaavia loppuisivat

sitten siihen otetaan mukaan vielä ikääntymisen tuomat sairaudet kun kunnat hoitavat ikääntyneitä ihmisiä ja ihmiset elävät yhä pidempään silloin ikääntymisestä johtuvat sairaudet tulevat korostetusti esille dementia parkinsonismi ynnä muut tällaiset sairaudet jotka rappeuttavat ihmisen pahimmillaan täysin vuodepotilaaksi ihmiseksi joka ei pysty liikkumaan eikä sanomaan mitään hädin tuskin elää vuoteessaan

ei voi olla tilannetta jossa kaksi eri johtajaa vetää eri suuntiin toinen kannattaa taloustoimintaa ja järkevää menoa ja toinen vie äärisuojeluun jossa mitään ei saisi tehdä

mutta mitä tulee sitten tähän tilanteeseen kehysten päättämisestä heti uuden hallituksen muodostamisen jälkeen niin mielestäni on aivan hyvä asia että kehykset todella käsitellään sitten sen jälkeen ja jos hallituskauden budjettikehysten käsittely venyisikin yli juhannuksen niin en näe siinäkään minkäännäköistä ongelmaa koska olisi erittäin tervetullutta että asia käsiteltäisiin kunnolla ja väitän että kunnon kesäolosuhteet karsivat myös niitä turhia jonninjoutavanaikaisia puheenvuoroja pois jolloin päästäisiin ydinasiaan silloin

toivon että tässä asiassa saadaan syntymään eduskunnassa hyvä mietintö ja saadaan kaikki osapuolet kuulluiksi ja sen jälkeen tehdään selvä laki ja sen perustelut

sitten on myös niitä ihmisiä joiden valvonnassa on tehtävä valtaisa työ ja heidän suojaamisekseen on niitä lukkoja oveen laitettava

tämä yhden johtajan malli on se jota lämpimästi kannatan ja uskon että kaikki valiokunnat jotka antavat lausunnon ottavat tähän kantaa omalta taholtaan ja mietinnön kirjoittava valiokunta tietenkin myös

uskon että kaunis kesäkeli innoittaa puhumaan vain tärkeimmät ydinkohdat eikä käytettäisi kovin paljon aikaavieviä puheenvuoroja

tästä syytetään näitä hoitajia jotka tekevät parhaansa ja enemmän kuin parhaansa välillä itku silmässä kun voimat on äärimmilleen ponnistettu

on tärkeää että tämä metsähallituksen tuotto jonka se vuosittain tuottaa jakautuu niin kuin tähänkin asti eri kuntiin tämän maan alueella niin että esimerkiksi edustaja maijalan kotikunnan savukosken kunnanjohtajan ei tarvitse nähdä unettomia öitä tai pelätä että koko kunnan tulokehitys romahtaa

lopuksi arvoisa rouva puhemies totean vielä sen että kun tämä hallitus on sitten aikanaan uuden vaalilain olosuhteissa saatu pystyyn niin näkisin myös hyvänä sen menettelyn jossa eduskunta ottaisi paljon enemmän etukäteen kantaa seuraavan vuoden budjetin valmisteluun niin että saataisiin aikaan budjettiriihi aidosti jo eduskunnassa eikä vain pelkästään hallituksen pöydän ääressä koska silloin eduskunnan vaikutusmahdollisuus budjettiin etukäteen olisi paljon nykyistä parempi

ne ihmiset jotka siellä töitä tekevät tarvitsevat varauksettoman tukemme ja myös sen että valtio omalta osaltaan kantaa vastuunsa parhaalla mahdollisella tavalla

sitten tämä esitys siitä että pääkonttori pitäisi siirtää rovaniemelle on erinomainen esitys sitä lämpimästi kannatan ja sillä ehdolla vielä että pääkonttori kun on menossa ehkä rovaniemelle niin se ei ole sitten senaatti kiinteistöjen omaisuutta joka rahoittaa siitä ihan järjettömän vuokran

kunta on vastuussa järjestää itse hyvät tilat omiin vanhainkoteihin ja hoitolaitoksiin mutta siellä on myös näitä yksityisiä toimijoita jotka ovat kunnan valvonnan alla ja niillä on järjestämisvastuun kautta velvollisuus pitää huoli siitä että hoidon taso on hyvää ja ihmisen terveydestä huolehditaan todellakin aivan hänen viimeisen elämänhetkeensä saakka

eihän siinä ole mitään järkeä että se ei edes markkinataloutta elä nimimerkillä kokemusta on muutamissa ilomantsin tapauksissa että siellä pyydettiin helsingin mittatason vuokraa vaikka oltiin ilomantsissa suomen itäisimmässä kunnassa

on muistettava myös se että kun kunnan alueella tehdään yhteistyötä niin on järjestetty ihmiselle sellaisia kotihoito olosuhteita joissa häntä käydään päivän aikana viisi kuusikin kertaa katsomassa ja yövalvonta on järjestetty näillä nykyaikaisilla viestintävälineillä

edustaja halmeenpää on poistaa edustaja sarkkinen on poissa paikkaa valittaessa

haluan omalta osaltani kiittää myös ministeri risikkoa siitä että hän on peruspalveluministerinä jaksanut seurata tätä keskustelua ja on tehnyt kunnioitettavaa työtä aivan kuten ministeri hyssäläkin omalla sektorillaan

turha on luetella niitä hyviä tekoja mitä tähän asti on tehty ja katse on hyvästi tulevaisuuteen parempaa huomista kohti mutta vanhustenhuollossa meidän on pidettävä tiukka huoli siitä että olosuhteita parannetaan ja siihen tarvitaan tästä talosta panoksia ja kaikkien meidän täysi tuki

arvoisa rouva puhemies

valtion ensi vuoden budjettia tehdään ristiriitaisissa mutta kuitenkin varovaisen positiivisissa tunnelmissa

näin suurta talouden romahdusta ei suomessa ole koettu itsenäisyytemme aikana

jos korkotaso lähtee nousuun kuten joissakin talousennusteissa on luettavissa voivat korkomenot helposti kaksinkertaistua mikä vaikeuttaisi jo muutenkin vaikeaa talouden hallintaa

rouva puhemies

on yhtä välttämätöntä että kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiseen tukeen saadaan nopeasti riittävät määrärahat jotta vältytään viime vuosien rahoituksen viivästyksiltä

rouva puhemies

useat sosiaalietuudet sidotaan lisäksi kansaneläkeindeksiin

näitä etuuksia ovat kuntoutus sairaus äitiys erityisäitiys isyys vanhempain sekä erityishoitoraha samoin kuin lapsilisät lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

aikanaan oppositio arvosteli ankarasti keskustan ajamaa ruuan arvonlisäveron alentamista joka siirtyi suoraan ruuan hintaan

pääministeri mari kiviniemen hallitus jatkaa sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa joka ei oppositiopuolueilta onnistunut niiden ollessa hallitusvastuussa

sen teknisesti oikeaan hyvään kuntoon korjaaminen maksaa paljon ja se tarkoittaisi sen investoinnin hukkaanmenoa koska siitä ei uutta enää saataisi